täytyy sanoa että tietysti tämä on suomalaisille pankeille erittäin hyvä asia mutta se täytyy sanoa että ongelma saattaa olla se että ulkomailla eletään vanhojen käsitysten varassa ja kuvitellaan että eräpäivänä on maksettu ja tämä saattaa johtaa suuriin ongelmiin

esimerkiksi yleisradion haasteet tämän päivän lastenohjelmistoille tulevat nopeasti koventuneesta kilpailutilanteesta koska tarjontaa on erityisen paljon netissä ja tvssä ja ohjelmistojen lisäksi aina tarjolla

on tärkeätä että me saamme hyvin kattavan verkoston kaikkiin etelä amerikan maihin koska on selkeää että siellä on kasvavat markkinat ja on tärkeätä että kahdenkertaista verotusta ei esiinny unelma

arvoisa puhemies

ja siitä syystä on nyt erittäin tärkeätä kuten täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössäkin todetaan että verohallinto tiedottaa niille jotka näitä maksuja maksavat ulkomailta että järjestelmä on muuttunut ja millä tavalla pitää menetellä jotta ei synny tilanteita että maksut maksetaan niin että ne tulevat liian myöhään tilille ja ihmiset yllättyvät siitä ja joutuvat maksamaan seuraamusmaksuja aivan tarpeettomalla tavalla

yleiskeskustelu päättyi

mitä tulee kokoomuksen yleiseen elinkeino ja veropoliittiseen linjaan niin lähtökohta on se että yrityksille ei pitäisi antaa lainkaan tukia siitä lähden liikkeelle

tutkinnan johtoonkin liittyen pitäisi varmaan miettiä missä määrin syyttäjiä pitäisi käyttää tässä suhteessa niin että olennaisiin keskitytään ja turhat hännät jäävät pois ja oikeuden välttely on suuri ongelma

onneksi siinä sitten löytyi ratkaisu jossa ensin todettiin että ministeriöhän ei ole oikein menetellyt lain mukaisesti vaan että tietyt säännökset pitää olla laissa ja joitakin asioita nimenomaan soveltamiseen liittyviä voi olla asetuksessa

nämä liittyvät moniarvoisuuteen ja monikulttuurisuuteen sekä tasa arvoon saamenkielisiin ohjelmiin kuulo ja näkörajoitteisten palveluihin hartausohjelmiin ja ulkomaanpalveluihin sekä vieraskielisiin lähetyksiin

no mitä tulee verotukseen niin lähtökohta on se että yritysten verotuksen pitäisi olla mahdollisimman kevyttä jotta yritykset voisivat investoida yrityksiin kertyvät tulot

muutenkin olen sitä mieltä että tätä vielä voisi jossakin vaiheessa miettiä voitaisiinko sopia sillä tavalla että voitaisiin ainakin euroopasta mutta mahdollisesti muualtakin saada näitä maksutietoja jotta niistä muutama sitten salo matti väinö ajatelma

luulen että keskustallakin on aika paljon opittavaa tästä haja asutusalueiden jätevesiasetuksesta ja nyt kun lähiviikkoina teillä on erilaisia kokouksia niin kannattaa varmasti kuunnella siellä tuusulalaista omenanviljelijää paavo väyrystä jolla on henkilökohtaisia kokemuksia kun hän joutui tämmöisen kaivon rakentamaan niin hän voi varmaan antaa teille neuvoja kuinka maaseutuolot pidetään asuttuna

arvoisa puhemies

tässä on nyt kolme vuotta ollut aikaa valmistella sitä ja nyt jos helmikuussa tuodaan eduskunnan esitys niin alkaa miettiä jo sitä onko se tässä tarkoituksella tuotu esimerkiksi niin myöhään että eduskunta ei ehdi käsittelemään sitä ja se on tärkeä asia

keskustelu on päättynyt

sen jälkeen käytyjen vaalien jälkeen kirjoitettiin hallitusohjelma ja tähän uuteen kehyspäätökseen on sisällytetty nuo muutokset joista hallitusohjelman yhteydessä on sovittu

valitettavasti meillä on jopa euroopassa tällä hetkellä olemassa merkittävää verokilpailua jonka osalta ehkä merkittävimpänä maana voin mainita hollannin joka pyrkii omaa verojärjestelmäänsä hyödyntämään

kaiken kaikkiaan tämänhetkistä taloustilannetta hyvin vahvasti varjostaa euroopan taloudellinen tilanne ja se että euromaiden velkakriisiä ei ole kyetty ratkaisemaan kestävällä ja pysyvällä tavalla ja siitä syystä epävarmuus taloudessa on poikkeuksellisen suurta

kun minä seuraan tätä keskustelua täällä niin jos joku ulkomainen sijoittaja istuu tuolla lehterillä hän ajattelee että ei tähän maahan varmaan kannata sijoittaa täällä on semmoinen yritysvastainen ilmapiiri joka ei kannusta yrittämiseen tässä maassa

arvoisa puhemies

mitä tulee energiaintensiivisiin yrityksiin kuten kysyjää varmasti huolestuttaa muun muassa elinkeinoelämässä paperiteollisuuden kohtalo niin nimenomaan nykyisen kataisen hallituksen aikana on tehty päätös siitä että energiaintensiiviselle teollisuudelle annetaan palautus jota kautta niitten kilpailukyvystä pidetään huolta joten tällä tavalla energiaverotuskin on pyritty katsomaan sillä tavalla että se ei vaikeuta yritysten toimintaa kaiken kaikkiaan

arvostamalleni ed

viitaselle haluan todeta sen että mitä tulee ruuan arvonlisäveroon niin on totta että kesällä epäilin sitä meneekö se hintoihin ja onko tuo muutos tarkoituksenmukainen

nimittäin tässä nyt on kysymys siitä että jos henkilö asuu muualla mutta tekee työtä suomessa ja joutuu maksamaan siitä sitten lähdeveroa tai saa muita tuloja suomessa ja joutuu maksamaan lähdeveroa niin nyt hän saa jos saa palautusta sille koron ja jos on laiminlyönyt maksut niin joutuu sitten maksamaan viivästyskorkoa myöskin noille maksuille

eli käytännössä suurin osa niistä ratkaisuista joissa suomi saa langettavan tuomion ihmisoikeustuomioistuimelta koskee juuri oikeudenkäyntien pituutta

täällä on viitattu perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja siitä ehkä voidaan todeta se että valiokunta toteaa että rajoista ja sijoittelupaikoista voidaan päättää näitten alueyksiköiden osalta asetuksella mutta perustuslaki sitoo myöskin tuota asetuksen antamista

heinäkuun jälkeen tilanne on kuitenkin aika olennaisesti muuttunut

mitä tulee puun myyntiin niin tältä osin täytyy sanoa että jo edellinen hallitus oli hyvin passiivinen venäjän kanssa eikä saatu yhtään mitään aikaan

mitä julkiseen talouteen tulee niin siltä osin voidaan todeta että talous pysyy alijäämäisenä myöskin tänä vuonna ja valitettavasti alijäämä suurenee tänä vuonna viime vuodesta

ihmiset haluavat entistä enemmän mennä kauppaan ja erityisesti vihreiden kannattajat käyttävät kaikkein ahkerimmin tätä sunnuntaiaukioloa mistä syystä on selvää että vihreät kannattavat nimenomaan tätä uudistusta tätä kauppojen aukiolojen avaamista

tässä asiassa perustuslakivaliokunta pyysi erityisiä selvityksiä keskeisiltä toimijoilta siitä mihinkä toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä jotta oikeudenkäyntien kestoa voidaan lyhentää

ja on selvä parannus nykyiseen verolainsäädäntöön se että todellakin laiminlyöntiä tehostetaan sillä että maksetaan viivästyskorkoa ja sitten jos on maksanut liikaa ja viranomaiset jostakin syystä ovat veloittaneet liikaa veroa niin silloin saa sille palautusta

suomen ja venäjän taloussuhteet ovat erittäin tärkeät ja ihan henkilökohtaista kokemusta omaavana sanon että talouskomissio on erittäin tärkeä näissä taloussuhteissa ja nyt viimeksi talouskomission kokousta lykättiin

täytyy sanoa että mitä tulee näihin saamen kieliin niin se että yle tekee näitä lastenohjelmia on aivan välttämätöntä jos ajatellaan että nämä kielet säilyvät myöskin elävinä tulevaisuudessa koska ne ovat niin uhanalaisia tänä päivänä

lopuksi vielä se että mitä sosiaaliturvamaksuihin tulee ne ovat suhteellisia veroja ja se vaikuttaa siihen että progressio suomessa on suhteellisen voimakas verrattuna esimerkiksi saksaan

omissa kunnissanne joudutaan miettimään mistä rahat otetaan

jos katsotaan suomen talouden kuvaa hieman pidemmällä tähtäimellä niin voidaan sanoa että meillä on nyt käsillä finanssikriisiin liittynyt taantuma mikä merkitsee sitä että taantuma on selvästi syvempi ja pitkäaikaisempi kuin normaalit suhdannetaantumat

keskustelu asiasta päättänyt eduskunta hyväksyi nyt tältäkin osin täytyy sanoa että meillä verolainsäädäntö selvästi paranee

tämä voidaan selittää yksinomaan verotulojen arvion muuttumisella ja täytyy sanoa että tältä osin tämäkin heijastaa talouden muuttunutta tilannetta

sitten kysyisin ministeri toivakalta myöskin siitä kun ministeri rinne paheksui sitä että tanskalainen yhtiö danfoss sijoitti suomalaiseen vacon nimiseen yhtiöön että on se kauheata kun ulkomaalaiset sijoittavat suomeen mutta meillä on kuitenkin sitten nimenomaan invest in finland ja muita toimintoja joilla pyritään hankkimaan suomeen investointeja

mutta jo aikaisemmin perustuslakivaliokunta on todennut ja myöskin tässä yhteydessä toteaa että kielelliset oikeudet ovat siinä määrin merkittäviä että ne menevät ylitse joittenkin muitten intressien joten niillä on hyvin ratkaiseva merkitys tässä yhteydessä

ei voi olla että vähennysoikeus poistetaan kokonaisuudessaan vaan olennaista on se että pyritään rajaamaan ne vähennysoikeuden rajoitukset niihin tapauksiin joissa meillä on aidosti ongelmia

arvoisa puhemies

tietysti kun on jossakin vaiheessa ollut esillä se että perustetaan aluehallintoyksikköön jonkinlainen pieni kieliyksikkö jossa saa kielellisiä palveluita on selvästi todettu että se ei riitä vaan niitä palveluita pitää saada kaikkialta hallinnosta todella niin että tuo palvelutoiminta toimii

voin sanoa että asiahan oli edellisen vuoden aikana vuodenkaksi vireillä mutta yksinkertaisesti ei ole kovinkaan helppoa näitten rajojen asettaminen niin että ei tapeta sitä yritystoimintaa vaan pidetään huolta siitä että se vähennysoikeus kohdistuu ihan oikealla tavalla

arvoisa puhemies

euroopan unioni mainitaan perustuslaissa jo siinä että nyt pääministeri edustaa eurooppa neuvostossa suomea pääministeri raportoi suurelle valiokunnalle ennen menoa eurooppa neuvoston kokoukseen tullessaan sieltä että valtioneuvosto valmistelee euroopan unionin asiat

kun pakotteista keskusteltiin niin vaativatko vihreät suomen hallituksen sisällä sitä että näitä pakotteita pitäisi kiristää muihinkin energiayhtiöihin kuin kaasun tai öljyn tai nimenomaan öljyn osalta

huolestuttavaa suomessa on myöskin se että viennin arvo meillä on polkenut paikallaan

silloin kun on yritystoiminnasta kysymys kukaan ei koskaan tiedä säilyvätkö työpaikat ja se ei riipu siitä onko omistaja valtio vai yksityinen

julkisen palvelun yleisradiotoiminta on kehittyvää toimintaa ja euroopan neuvoston kielenkäytön mukaisesti monessa maassa puhutaan jo julkisen palvelun mediasta

jos siellä alkupäässä on mainittu että suomi sattumalta on myöskin euroopan unionin jäsen niin en ymmärrä miksi sitä pitää vastustaa koska se on informatiivinen ja kuuluu tyylikkääseen perustuslain kirjoittamistapaan

käsittelen kuitenkin vain yhtä osaa tästä kertomuksesta

uskon henkilökohtaisesti vilpittömästi että näillä tukitasoilla tuo efekti toimii myöskin jatkossa ja ei synny ongelmia

nimittäin apulaisoikeuskansleri otti kantaa koulun perinteisiin juhliin

tuo päätös tehtiin maaliskuussa se aiheutti merkittävää yhteiskunnallista keskustelua ja tästä syystä perustuslakivaliokunta katsoi että on tarkoituksenmukaista että perustuslakivaliokunnan mietinnössä otetaan kantaa myöskin tähän apulaisoikeuskanslerin kannanottoon

sitten haluan myöskin korostaa sitä että tämä lopullinen ratkaisu joka koski nimenomaan sitä että asia tuodaan tänne selontekona oli jacob södermanin ehdotus erittäin hyvä ehdotus ja haluan kiittää ja onnitella jacob södermania siitä työstä jota hän teki myöskin tämän uudistuksen hyväksi

mutta tältä osin on varmasti syytä seurata että jos kotitalousvähennyksen käyttö vähenee ja harmaa talous lisääntyy siinä tilanteessa on varmaan syytä sitten arvioida näitä parametrejä ja niitten oikeellisuutta ja tältä osin sitten ehkä on syytä palata

jos yhtiöllä on yksityinen omistaja joka hankkii myöskin muualta rahoitusta on todennäköisempää että työpaikat säilyvät ja yhtiön toimintaa kehitetään määrätietoisemmin

ensinnäkin täytyy todeta että tuomioistuimille ja erityisesti syyttäjälaitoksille ei ole osoitettu sellaisia resursseja joita ne tarvitsevat jotta asiat voitaisiin riittävän nopeasti käsitellä

verkon käyttäjät arvostavat sitä että yleisradio toimii internetissä vahvasti ja kehittää uusia palveluita kuten yle areenaa jossa esitetyt ohjelmat ovat esitysajankohdan jälkeen monipuolisesti seurattavissa

se on tärkeätä

minä ainakin uskon siihen että jos on yksityinen omistaja joka osaa tuon toimialan ja on valmis kehittämään yhtiötä ja tämän täytyy olla ehtona tietysti kun yhtiötä myydään niin sillä päästään tilanteeseen jossa työpaikat kasvavat

arvoisa puhemies